he haluavat parantaa maailman ainakin silloin uran alkuaikoina ja kun se ei ole mahdollista ja tulee erilaisia vastoinkäymisiä niin semmoinen loppuunpalamisen pelko on aika iso

mutta ainakin minä olen ihan rehellinen edustaja maijala on varatuomari en tiedä pystyisikö hän säätämään lakeja kun hän ei ole ikinä niitä tehnyt koska minun mielestäni lain säätäminen on oma taiteenlaji ja useimmiten oikeusministeriöstä ja toki muistakin ministeriöistä löytyvät ne asiantuntijat jotka pystyvät lain säätämään

itse asiassa poliisissa joissain paikoissa henkilöstöbarometrit jotka siellä tehdään näyttävät niin sanotusti hyvin punaista eli hyvin huonoa

meillä on hyviäkin paikkoja joissa esimerkiksi muutosjohtaminen kun nythän tämä on jatkuvaa muutosta ollut on hoidettu hyvin mutta on sitten toisenlaisiakin paikkoja

se ei auta vaikka me kuuntelemme näitä miten nyt sanoisi asiantuntijoita eri osa alueilta koska sitten kun se pykäläteksti pitää kirjoittaa niin minä en ainakaan sitä osaa tehdä niin että tulee hyvää lakia ja valiokunnalla ei ole mahdollisuutta lähettää esimerkiksi oikeusministeriöön määräyksenä että säätäkää laki

minä toivoisin nyt että tähän johtamiseen kiinnitettäisiin huomiota kun olen itse nähnyt ja hyvin paljon kuullut olevan rikosilmoituksilla johtamista pelolla johtamista ja vähättelevää mitätöivää johtamista ja näinhän ei nykypäivänä saisi olla

nyt tähän lopuksi arvoisa puhemies haluan sanoa sen että kun tuskin rahoitusta kovin paljon poliisille saadaan lisää toivottavasti vähän niin sitten ollaan tilanteessa että tehtäviä pitää karsia ja se pitää meidän tehdä täällä

totta kai harva alueilla poliisien paikalle saaminen kestää ihan liian pitkään en sitä kiistä ollenkaan mutta ihan oikeasti poliisien määrä on lisääntynyt poliisilaitoksissa ympäri suomen olen sen selvittänyt

sen lisäksi kuten jo sanoin jos kentällä operatiivisella tasolla menee heikosti niin vaikka poliisikin tarvitsee hallinnon se ei voi olla niin raskas kuin nykypäivänä ja vaikka sitä vähennetään on vielä käytävä jokainen tehtävä läpi

liikkuvan poliisin mahdollinen lakkauttaminen on ehdoton virhe olen sitä mieltä ja olen ajanut sen säilyttämistä se on taas toinen asia mutta kuitenkin sanoisin että hallitus näissä kurjissa olosuhteissa on tehnyt hyvää työtä kun se on rahoittanut poliisia entistä enemmän

poliisin ylijohto tekee sinällään ihan hyvää työtä mutta se valitettavasti pitää käydä läpi edelleen onko siellä liikaa porukkaa koska poliisilaitoksissa on hallintoa jo monessa paikassa todella rankalla kädellä kevennetty ei kaikissa

ja poliisin rahoitukseen on saatava pitkäjänteisyys että poliisipäälliköt pystyvät suunnittelemaan toimintansa ja pitää ottaa harkintaan että tämä rahojen korvamerkitseminen lopetetaan

ei meillä ole sitä viisautta annammeko me rahaa järjestäytyneen rikollisuuden talousrikollisuuden vai jonkin muun torjuntaan kyllä se viisaus löytyy sieltä operatiiviselta tasolta ja päälliköiltä

ehkä ilmaisin itseni vähän huonosti uskon että tämä aloite pikemminkin aiheuttaa sen että oikeusministeriölle tulee velvollisuus toimia ja vähän semmoista viitettä olen sieltä saanut niin että siinä mielessä menettelytapa lienee tämä ministeriön ja hallituksen herättäminen ei niinkään se että aloitetta alettaisiin lakivaliokunnassa mittavasti käsittelemään

todella toivon lämpimästi että kaikki runsaslukuisesti tähän keskusteluun osallistuneet ajavat tätä asiaa eteenpäin yhtä ankarasti kuin minä niin että saamme tämän asian hieman

jo nyt on keskustellut väsähtynyt asia lähetetään lakivaliokuntaan

tosiaan tässä hallituksen esityksessä todetaan että korkeimpaan hallinto oikeuteen liittyvään lakiin tehtäisiin muutoksia nimenomaan tähän päätösvaltaisuuteen liittyen

elikkä kun käsitellään turvapaikkaa kansainvälistä suojelua koskevaa asiaa tai muuta niihin liittyvää oleskelulupaa tai maasta poistamista maahantulokieltoa niin tällaisissa tapauksissa valituslupa asiassa aikaisemman kolmen tuomarin sijasta olisikin kaksi tuomaria mutta jos nämä kaksi tuomaria eivät pääse yhteisymmärrykseen silloin tätä kokoonpanoa laajennettaisiin

eli totesimme että tämä on erittäin hyvä asia ja ennen kaikkea katsoimme että tämä uudistus lisää totta kai korkeimman hallinto oikeuden tehokkuutta turvapaikkaa koskevien asioiden käsittelyssä ja sitä kautta osaltaan lisää turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua hakevien oikeusturvaa nopeuttamalla asioiden käsittelyä

mitä tuli tuohon edustaja heinosen kysymykseen niin nythän on jo vireillä oikeusministeriössä jollain mallilla harkinta että kun käsitellään näitä mainitsemiani asioita jotka liittyvät turvapaikka asioihin niin siitä hallinto oikeuden päätöksestä ei saisi enää valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen laisinkaan

samoinhan nyt ollaan pohtimassa sitä että helsingin hallinto oikeuden lisäksi kaksi muuta hallinto oikeutta ottaisi käsittelyyn näitä turvapaikka asioita ja niihin liittyviä asioita että saadaan nopeutettua tätä toimintaa ja kaikkien osallisten oikeusturva paranee

täytyy sanoa että vihdoinkin

tätä on kaivattu toistakymmentä vuotta poliisin keskuudessa etenkin sellaisten poliisien jotka tekevät työtä vakavan ja järjestäytyneen rikollisuuden parissa

heti aluksi täytyy muistaa että tällä lailla ei suojata pelkästään todistajia vaan myös rikoksen uhreja tai muita vakavassa hengenvaarassa tai terveydenvaarassa olevia henkilöitä

onhan poliisi joutunut aikaisemminkin todistajia ja rikoksen uhreja suojelemaan mutta se on tapahtunut puutteellisella lainsäädännöllä ja myös heikoilla menettelytavoilla

mutta nyt onneksi kun järjestäytynyt rikollisuus kuitenkin on eräs vakavasti otettava uhka meidän yhteiskunnalle ja se ei ole ainakaan vähenemään päin tämä lainsäädäntö tuodaan koska tällä monesti taistellaan järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan

se on erittäin raskas kaikille osapuolille ehkä eniten juuri sille suojeltavalle koska pahimmillaan tai voi sanoa parhaimmillaan tässä tapauksessa tämä suojeltava henkilö saa uuden henkilöllisyyden ja joutuu muuttamaan täysin vieraalle paikkakunnalle tai jopa ulkomaille ja katkaisemaan kaikki suhteensa entisiin kavereihin tuttuihin ja jopa perheeseensä

tämä ei ole helppo juttu mutta se on silloin toimiva juttu jos jonkun henki tällä pystytään pelastamaan ja siinä mielessä tämä on loistavaa

ainakin minun mielestäni tämä on hyvin paljon lievempi toimenpide ja tällä anonyymin todistelun oikealla käytöllä ehkäistään monia todistajansuojeluohjelmia ja niiden käynnistämistä suomessa joten sitä myös pitää käyttää

täytyy tässä sivulauseena sanoa että näitä molempia hallituksen esityksiä nyt hallituksen esityksiä mutta aikaisemmin näitä koskevia esityksiä lakimuutoksista ovat lähes kaikki ihmisoikeusjuristit aikoinaan vastustaneet mutta onneksi nyt nämä lait kuitenkin tulevat voimaan koska näillä parannetaan rikosten uhrien ja myös todistajien asemaa

valiokunnan mietinnön mukaan hallituksen esityksen pääasiallisena tavoitteena on eri tavoin tehostaa kansainvälistä suojelua koskevien asioiden käsittelyä ja hillitä käsittelyaikojen pidentymistä

tavoitteen toteuttamiseksi ehdotetaan muun muassa valitusaikojen lyhentämistä valitusasioiden säätämistä kiireelliseksi tuomioistuinten kokoonpanosäännösten joustavuuden lisäämistä sekä asiakirjaliikenteen nopeuttamista

kuten valiokunnan puheenjohtaja tuossa sanoi me olemme tämmöisen lausumaehdotuksen hyvinkin tiukan tehneet jatkotyöskentelystä ja se liittyy nimenomaan tallenteiden käyttöön

voidaan puhua tämmöisestä niin sanotusta ylimääräisen tiedon käytöstä jota syntyy esimerkiksi silloin kun kuvataan suojeltavan asunnon porraskäytävää

tätä tallennetta saa käyttää vain ja ainoastaan tähän suojeltavaan kohdistuvien rikosten selvittämiseen ja nimenomaan todisteena rikoksen suuruusluokasta riippumatta

asiamäärien huomattavan kasvun vuoksi työtilanne kansainvälisen suojelun antamista koskevia valitusasioita käsittelevässä helsingin hallinto oikeudessa ja korkeimmassa hallinto oikeudessa on poikkeuksellinen

se on ihan hyvä että näin on mutta nyt valitettavasti tätä samaa tallennetta ei voi käyttää sellaisten rikosten näyttönä jotka kohdistuvat joihinkin muihin ihmisiin vaikkapa naapureihin

kyseisten tuomioistuinten samoin kuin julkisen oikeusavun voimavaroja on merkittävästi lisätty ja työskentelytapoja on kehitetty ja tehostettu

onneksi sitä kuitenkin meidän tulkintamme mukaan näyttönä tai anteeksi tutkintaan suuntaavana keinona voi käyttää mutta ei suoranaisesti näyttönä oikeudessa

hallituksen esityksestä ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen valossa lakivaliokunta pitää hallituksen esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena sekä puoltaa esitykseen sisältyvien lakiehdotusten hyväksymistä seuraavin huomioin ja muutosehdotuksin

kaiken kaikkiaan minun mielestäni tämä on tältä osin loistavaa työtä mitä hallitus on tehnyt todistajien ja rikosten uhrien aseman parantamiseksi

täällä on monia hyviä hallituksen esityksiä lakihankkeita joilla rikosten uhrien asema on parantunut ja näistä ainakin minä olen erittäin tyytyväinen

lakivaliokunta toteaa että kansainvälistä suojelua koskevien asioiden käsittely muodostuu eri vaiheista ja valitusaika on yksi osa tästä kokonaisuudesta

ottaen huomion turvapaikka asioiden huomattavan kasvun riskinä on että ilman lisätoimenpiteitä asioiden käsittelyajat tuomioistuimessa vielä tästä pitenevät

debatissa jo käsittelimme rikosuhripäivystyksen rahoitusta ja on loistava asia että se saa lisää rahoitusta mutta kuten sanoin pitkäkestoinen rahoitus on turvattava ja kädestä suuhun elämisen on loputtava

lakivaliokunta on pyytänyt oikeusministeriöltä tietoa esitykseen sisältyvien ehdotusten vaikutuksista tuomioistuinkäsittelyn ja koko prosessin tehostumiseen

rikosuhripäivystys on niitä harvoja instansseja jotka ovat keskittyneet vain ja yksinomaan rikoksen uhrin sekä myös todistajien auttamiseen ja sen tulevaisuus on todellakin turvattava

eusta sikälikin on tullut hyviä asioita muutama muukin ja tässäkin nyt eu vaatii sitä että rikosten uhrien asemaa parannetaan

jos heittäydymme tuonne tuomioistuimen puolelle se on totta mitä edustaja kauma sanoi että nämä prosessit ovat joissain tapauksissa ihan kohtuuttoman pitkiä ja siitä on perustellusti suomi saanut tuomioita ja huomautuksia

lakivaliokunta katsoo että esityksen taustalla oleva laaja maahanmuutto ja sen aiheuttama poikkeuksellinen työtilanne viranomaisissa edellyttävät lainsäädäntömuutostoimenpiteitä jotta kansainvälistä suojelua koskevat asiat voidaan käsitellä joutuisasti ja sujuvasti

valitettavasti vain joissain tapauksissa kylläkin se syytetty itse on aiheuttanut sen prosessin pitenemisen perusteettomilla toimenpiteillä esimerkiksi lisätutkintapyynnöillä ja väitteillä mutta sitten joukossa on myös semmoisia tapauksia joita olisi pitänyt käsitellä nopeammin

valitettavasti kun resurssit ovat rajalliset vaikka hallitus nyt ihan kiitettävästi tuomioistuinlaitokseen näissä olosuhteissa rahaa lisää tietojärjestelmiin sekä toimintaan toimintaa pitää tuomioistuinlaitoksessa sillä tavalla muuttaa että pystytään keskittymään oleellisiin asioihin niin kuin muuallakin

oikeusministeriön asettama työryhmä ehdottaa vastikään valmistuneessa mietinnössään että kyseisten asioiden käsittely tulisi hajauttaa helsingin hallinto oikeuden lisäksi kahteen tai kolmeen muuhun hallinto oikeuteen

arvoisa herra puhemies

haluan vielä pari asia asiaa nostaa tässä esille mutta sitä ennen ihmettelen tässä valitettavasti täältä jo poistuneen edustaja rajamäen kommentteja

asioiden käsittelyn hajauttaminen voi valiokunnan näkemyksen mukaan helpottaa nykyistä poikkeuksellista tilannetta helsingin hallinto oikeudessa minkä vuoksi valiokunta kiirehtii tämän asian jatkovalmistelua

esimerkiksi törkeät rattijuopumustapaukset joihin ei liity muita suuria rikoksia minun mielestäni eivät kuulu tuomioistuimen piiriin etenkään ne tavalliset rattijuopumukset

samoin hän heitti väitteen että aaltomaapaatero linja vaikuttaa meihin poliisikansanedustajiin ja täytyy kyllä kysyä onko edustaja rajamäki ollut täällä hereillä vai ei koska mehän vastustamme muun muassa sitä että liikkuva poliisi lakkautettaisiin ja sehän on nimenomaan aaltomaapaatero linjaa

niiden tuomitseminen onnistuisi aivan hyvin päiväsakkomenettelyllä jossa sakon rangaistusvaatimuksen poliisi kirjoittaisi ja ehkäpä syyttäjä vahvistaisi

samalla momentista poistetaan erityissäännös jonka mukaan hallintoasiaa käsiteltäessä ulkomaalaiselle määrättynä avustajana voi toimia myös muu lakimieskoulutuksen saanut henkilö kuin julkinen avustaja

en oikein ymmärrä kollegani kommentteja en myöskään siltä osin että nyt selvitysmies salmi on käynyt pohan läpi ja mitä täällä keskustelua kuuntelin niin jos ymmärsin oikein edustaja rajamäki on jopa keksinyt tämän selvitysmiehen ja jopa nimennyt sen ja nyt hän ei ole tyytyväinen selvitysmiehen tuloksiin kuitenkaan

avustajien kelpoisuusvaatimusten täsmentämisellä ja avustajan läsnäolon rajaamisella turvapaikkapuhuttelussa vain aidosti tarpeellisiin tilanteisiin tavoitellaan ensisijaisesti koko prosessin selkeyttä ja sujuvuutta ei niinkään kustannussäästöjä

samoin täällä edustaja zyskowicz ansiokkaasti toistuvasti ottaa esille ulkomaiset rikoksentekijät joita vastaan käydään prosessia rikostuomioistuimissa

saadun selvityksen mukaan alalla on myös toimijoita jotka eivät kuulu valvonnan piiriin eivätkä noudata yhteisiä lakimieseettisiä periaatteita tai hyvää asianajotapaa

minunkin mielestäni on täysin käsittämätöntä että vasta sen jälkeen kun on saatu korkeimmasta oikeudesta lainvoimainen tuomio pannaan hallintoprosessi vireille ja siitä on monta valitusmahdollisuutta

nyt ensinnäkin haluan nostaa esiin tämän pitkän tähtäimen suunnittelun sekä talous että henkilöstöhallinnossa mitä olen tässä kiitellyt jo moneen kertaan

hyvää asianajotapaa noudattavat avustajat menevät esimerkiksi puhutteluun mukaan nykyisinkin pääosin vain silloin kun siihen on hakijan tilanteesta johtuvia painavia syitä

miksi ihmeessä näitä ei voida yhdistää kuten olen pitkään esittänyt

miksi rikosasian rinnalla sama tuomioistuin ei voisi samalla käsitellä hallintoasiana ulkomaalaistaustaisen henkilön maasta poistamista

lakivaliokunta kiinnittää huomiota myös siihen että jo aikaisemmin hyväksytyn oikeusapu ja edunvalvontapiirejä koskevan lainsäädäntöuudistuksen myötä mahdollisuudet oikeusavun toteuttamiseen ostopalveluin laajenevat

minä toivoisin että arvoisa ministeri nyt saisi sitten alulle hyvin suunnitelmallisen toiminnan yhdessä poliisiammattikorkeakoulun kanssa että saataisiin pikkuhiljaa tämmöinen järkiperäinen reaaliaikainen suunnitelmallinen koulutus joka tosin kestää kolme vuotta mutta kuitenkin että voitaisiin ennakoida niitä tilanteita vähän eteenpäin koska se on yksittäiselle ihmiselle aikamoinen inhimillinen kärsimys että joutuu työttömäksi eikä pääse siihen työhön mikä hänelle puolittain on luvattu

uudistuksen tarkoitus on ollut erityisesti riittävien ja asianmukaisten oikeusapupalveluiden tarjoamisen mahdollistaminen kansainvälisen suojelun hakijoille

minun mielestäni on hivenen huolestuttavaa että rikosseuraamusvirastosta todetaan että mikäli vankimäärä ei lisäänny nykytasosta se pystyy toimimaan

perustuslakivaliokunta katsoo lausunnossaan muun muassa että suomessa ilman huoltajaa olevan alaikäisen turvapaikan hakijan oikeusapu tulee saada kattavasti myös turvapaikkapuhuttelussa

täällä jo edustaja mäntymaa otti nämä opiskelijoiden sosiaaliset edut esille niin että siihen en palaa mutta se on tärkeä asia mikä minun mielestäni liittyy myös tähän pitkäjänteiseen suunnitteluun joka nyt on vihdoinkin hyvällä alulla

ei kai tällä vain sidota riippumattomia tuomioistuimia ja niiden päätäntävaltaa

voi sanoa että tällä hetkellä poliisissa vastoin erään kollegani väitteitä varmaan ollaan pääsääntöisesti tyytyväisiä tähän että ollaan tämmöisessä suunnitelmallisen toiminnan tilassa

tosiasiahan on että meillä esimerkiksi elinkautisvankien määrä on lisääntynyt ja sitä kautta tuomioiden pituudet lisääntyneet naisvankien määrä on lisääntynyt mutta se mitä pitäisi tehdä on se mihin edustaja kaumakin jo otti kantaa

kuitenkin tilanne on se että hälytysnopeudet ovat parantuneet muun muassa helsingissä poliisit tulevat paikalle ensimmäistä kertaa historiassa nopeammin kuin palokunta ja rikoksenselvitysprosentit ovat paremmat kuin pitkiin aikoihin

meillähän on lähinnä naurettavan pienet rangaistukset seksuaali ja väkivaltarikoksista ne eivät vastaa kansan oikeustajua

tällaisia ovat muun muassa henkilöllisyyden selvittäminen ammattimaisen rikollisen maasta poistaminen taikka kielteisen turvapaikkapäätöksen tai muun kielteisen oleskelulupapäätöksen saaneen maasta poistaminen

olen huolissani jos tämä kirjaus vankimäärän nykytason lisäämisen kieltämisestä vesittää sen asian niin että tuomioistuin ei pystyisi käyttämään vapaata harkintaa näissä vakavissa väkivalta ja seksuaalirikoksissa

ehkäpä tämä jatkuu sitten illalla lisää vielä

asia on otettava uudelleen tutkittavaksi aina viimeistään kahden viikon kuluttua päätöksestä jolla käräjäoikeus on määrännyt säilöön otetun pidettäväksi edelleen säilössä asianomaisessa sijoituspaikassa

seuraava asia vielä mitä haluan korostaa kun siitä on väärinkäsityksiä on se että vaikka tiettyjä poliisilaitoksia ikään kuin häviää niin eiväthän ne poliisit sieltä mihinkään häviä

nyt hallituksen esityksessä ehdotetaan että säilöön ottamisen uudelleenkäsittely tapahtuu jatkossa säilöön otetun pyynnöstä

tällä viikolla olin tampereella käymässä ja siellä oltiin tyytyväisiä että heillä säilyy poliisilaitos ja pari viikkoa sitten olin jyväskylässä ja siellä oltiin erittäin peloissaan että mitä kun poliisit lähtevät täältä pois

lakivaliokunta pitää tarkoituksenmukaisena ja perusteltuna että sekä säilöön ottamista koskevan asian että vangitsemisasian uudelleenkäsittelyssä noudatetaan samaa menettelyä

niin ikään voidaan arvioida että muutoksella on myönteistä vaikutusta myös ulkomaalaiselle säilöön otetulle sillä pakolliset kahden viikon välein pidettävät käsittelyt ovat saadun selvityksen mukaan aiheuttaneet turhautumista myös heidän keskuudessaan

hän tarvitsee ihan tämmöisiä rivipoliiseja jotka ovat kentällä ja myös poliisipäällystöä tekemään tiettyjä lupahallinto pakkokeino ja johtamispäätöksiä

minä ymmärrän että esimerkiksi jyväskylälle se on imagotappio että siellä ei ole enää pääpoliisiasemaa ja minä ymmärrän että siinä on muutamien henkilöiden työllistävä vaikutus nimenomaan toimistohenkilöstön ja näiden poliisipäälliköiden osalta mutta eihän se poliisi sieltä mihinkään ihan oikeasti katoa

kuten jo aikaisemmin sanoin kun tässä kuitenkin eläköitymistä tapahtuu päälliköiden ja apupäälliköiden suunnassa aika paljon niin tilanne on kuitenkin se että yhden apupäällikön palkalla voidaan palkata kaksi konstaapelia kentälle tai tutkintaan

jotenkin uskon vilpittömästi vaikka aika skeptinen ja epäileväinen ihminen olen että tämä pora kolmonen tuo jopa ihan oikeasti säästöjä ja uskon myös että hallinto ihan oikeasti kevenee koska sen on pakko keventyä se on liian raskas ja myös kentälle tulee lisää väkeä

toki jos tämä taloustilanne olisi toinen vaatisin heti tuhat poliisia suomeen lisää